nyt kolarin yksikkö aiotaan lakkauttaa jo ensi vuonna

työttömyysturvan leikkaukset on suunnattu niille jotka ovat tulossa työmarkkinoille ja joiden työhistoria on lyhyt eli nuorille työnhakijoille ja työntekijöille

jos ei voi olla tuotekehitystä ilman tuotantoa ei voi olla myöskään arktista tutkimusta ilman arktisia tutkimusyksiköitä ja kenttäasemia

valtion taloudellinen tutkimuskeskus vatt on pyynnöstäni laskenut ensi vuoden talousarvion tulonjakovaikutuksia hyödyntäen mittareina niin sanottua gini kerrointa ja köyhyysastetta

nykyinen kansanedustaja silloinen ministeri osmo soininvaara vastasi tähän kysymykseen ja hän totesi silloin että ehkäisevän toimeentulotuen perusteita ei ole valtakunnallisesti määritelty vaan kunnat voivat jokaisessa yksittäistapauksessa harkita millä tavoin henkilön sosiaalista suoriutumiskykyä voitaisiin parhaiten edistää

hänhän kysyi mitä ihmettä me siellä afganistanissa teemme ja muistutti että kannattaa muistaa että aiemmista operaatioista poiketen suomi on sodan osapuoli afganistanissa ja se muuttaa myöskin meidän asemamme arvioinnin aivan toiseksi

nämä ovat niitä henkilöitä jotka kuitenkin ovat siinä tilanteessa että kokevat asemansa hyvin uhanalaiseksi

hägglund muistutti myös että toisella kädellä ammumme ja toisella jaamme ruokaa

osa irtisanotaan osalla loppuvat työt osa pelastuu ainakin siinä vaiheessa mutta kannattaa muistaa niin kuin tässä lakialoitteessakin teroitetaan että näitä ketjutettuja yt menettelyitä on toinen toisensa perään ja osa yrityksistä ulkoistaa sitten ne lopulliset ratkaisut

yritin saada ministeri tuomiojalta arviota siitä kuinka paljon tässä afganistan operaatiossa on sitä samaa mitä jassm ohjusten hankinnassa eli selittäjä olisikin poliittinen tekijä

sen mukaan lasta ja nuorta tulee tarvittaessa tukea koulunkäynnissä ammatin ja asunnon hankkimisessa työhön sijoittumisessa harrastuksissa ja muiden henkilökohtaisten tarpeitten tyydyttämisessä muun muassa taloudellista tukea antamalla

vielä lyhyesti vaikka tämä nyt ei ole oikeusasiamiehen kyselytunti niin se mikä on askarruttanut minun mieltäni aika lailla on se kun viittasin tuohon kielilakiin niin ymmärrän kyllä sen että silloin jos kansalainen juuri omassa asiassaan kokee että häntä ei ole palveltu kielilain mukaan asianmukaisesti niin hän kantelee siitä oikeussasiamiehelle että kun sanoin että tästä naton isäntämaasopimuksesta ei ole virallista suomenkielistä käännöstä saatu vieläkään niin ulkoministeri lupasi tuoda sen eduskunnan käsittelyyn

toivottavasti tekin kunnioitatte tutkijoitten tuloksia

oleellista ei ole poimia leikkausten ja verotuspäätösten sekamelskasta yksittäisiä osia vaan arvioida kaikkien keskeisten päätösten yhteisvaikutusta ja se on tässä hallituksen esityksessä tyystin jätetty tekemättä

esitän hyväksyttäväksi seuraavaa lausumaa ja se lausuma on pöydille jaetussa monisteessa

halutaan näyttää yhdysvalloille ja natolle että ollaan paitsi nato halukkaita myös kyvykkäitä yhteiseen toimintaan ja syventämään kumppanuutta

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työttömyysturvasäännösten uudistamiseksi siten että ansiotulojen suojaosa tulisi koskemaan laajemmin työttömyysetuuden saajia

esitin kysymyksen liittyen sosialidemokraattien ryhmäpuheeseen kun siinä iloittiin siitä että tuloerot kaventuvat suomessa ja kysyin mitä ne uudet tutkimukset ovat jotka näin osoittavat mutta en kyllä saanut ministeri urpilaiselta minkäänlaista vastausta

niin kauan kuin tämä tilanne on auki on aivan varma että kuntien säästöpaineissa myöskin tätä harkinnanvaraista toimeentulotuen osaa ja sitä harkintavaltaa käytetään liian nihkeästi semmoisissakin tilanteissa joissa mitä pidemmällä aikavälillä asiaa tarkastelee sitä varmemmin se tuottaisi hyvää sille henkilölle jolta puute poistetaan ja myös laajemmin yhteiskunnassa poistaisi eriarvoisuuden

lapsi tuntuu olevan aivan liian usein vain julkisen talouden menoerä eikä suinkaan panostus tulevaisuuteen

kyse on siitä että suomessa halutaan pitää nato sopivuus nato kontakti ja yhteys niin tiiviinä että toinen osapuoli pysyy tyytyväisenä ja näyttää että tässäkin salissa tämä yksimielisyyden paine on aikamoinen

tämä hallituksen esitys toteutuessaan tarkoittaa sitä että byrokratia lisääntyy eivätkä ne kustannukset olisi lähimainkaan sitä mitä hallituspuolueitten edustajat aiemmassa keskustelussa esittivät

kun se uhkaa mennä jäihin tämän turpeen ja puupolttoaineen kiikkulautaratkaisun vuoksi niin riippumatta siitä kuka tämän asetelman on rakentanut luulisi olevan itsestään selvä että hallituksessakin tunnustetaan että tässä asetelmassa ei ole mitään mieltä että aivan pohjoista myöten pakotetaan käyttämään ennemmin kivihiiltä kuin kotimaista puuta ja turvetta

että tehdään joku tämmöinen yksi yhteinen laki jossa kerrotaan mitenkä tästä mennään eteenpäin tai sitten hallinnonaloittain muutetaan sen hallinnonalan lakeja mihinkä tämä isäntämaasopimus velvoittaa

vielä viime kaudella ainakin vasemmistoliiton ryhmä hyvin tiukasti vastusti tätä afganistan operaatiota sotilaallista operaatiota mutta kovin ovat rivit nyt harvenneet

minä olen kerta kaikkiaan menettänyt uskoni sen suhteen että tällä operaatiolla pystyttäisiin saamaan oleellisesti parempi muutos aikaan

peruspäivärahan korottamisen yhteydessä on syytä keskustella myöskin niiden työttömien tilanteesta joiden ansiosidonnainen turva määräytyy osa aikatyön perusteella

on äärimmäisen tärkeää että valmisteilla olevista asioista myöskin kansalaisilla kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus saada tietoa

jos minä tässä vaiheessa haluan puuttua nimenomaan kansalaisen näkökulmasta niin mikä on oikea osoite kantelulle jos koen että myöskin yksittäisen kansalaisen oikeuksia mahdollisesti rikotaan tässä asiassa

kyllä tämä tasokorotus kuitenkin vaikuttaa myöskin näiden henkilöiden toimeentuloon oleellisella tavalla

huumekauppa rehottaa ja hallinto korruptoituu siviilejä kuolee tuhansittain ja sen myötä viha ulkomaalaisia kohtaan vain vahvistuu

se nyt on selvää että päättäjät on laitettu hankalaan tilanteeseen jo toisen kerran kreikka vakuussopimuksen lisäksi tässä nato isäntämaasopimuksessa

satosen ja muidenkin kokoomuslaisten kantaa että ei liity millään lailla siihen tilanteeseen mikä on satamissa menossa kun se on kuitenkin kirjoitettu sinne lakialoitteen perusteluosaan

kun on kyse lisätalousarviosta tai talousarviosta niin silloin voi ja täytyy puhua aina työllisyydestä työttömyydestä

muistan kuinka aiemmissa käsittelyissä meitä jotka uskalsimme kyseenalaistaa afganistan operaation syyllistettiin taleban hallinnon suojelijoiksi ja naisten alistajiksi

paras mittari kuitenkin mitata sitä kuinka kansantaloudessa menee on kansantaloudessa tehdyt työtunnit kokonaisuudessaan yhdistettynä tuottavuuden kehitykseen

mutta jos näin kovaa vertailukohtaa hakee niin kyllä kai silloin on toisinpäin oikeus kysyä kuka kantaa sitten vastuun näistä tuhansista viattomista nais ja lapsiuhreista

minä ymmärrän tuon huolen kun olen itsekin joskus palkannut sen ensimmäisen vieraan työntekijän töihin että se kynnys palkatun työvoiman ottamiseen on korkea

minä olen aivan samalla kannalla kuin viime kaudella

suomen pitää kotiuttaa joukkonsa afganistanista ja muuttaa osallistumisensa ykn johtamaksi siviilioperaatioksi

takavuosilta on karmeita esimerkkejä joissa monta vuotta kestäneen hirressä roikkumisen jälkeen maksuohjelma on laitettu uudelle kierrokselle jos henkilöllä on ollut yritystoimintaa

rauhanprosessia voi parhaiten edistää maa joka ei ole sodan osapuoli ja suomella varmasti kansainvälisessä yhteistyössä parhaat tulokset on kautta aikain ollut silloin kun se on ollut sotivien osapuolten välissä eikä niinkään sotiva osapuoli

esimerkiksi vapaan poisto oikeuden käyttäminen olisi hyvin hyvin järkevä tapa eikä se olisi valtiolta mitään muuta kuin tietyllä tapaa korotonta lainaa mutta toisi liikkumatilaa sille pienyrittäjälle suunnitella omaa toimintaansa

suomessa menetetään valtava määrä henkistä pääomaa sen vuoksi että vaikeuksiin ajautuneet ihmiset kokevat olevansa lopullisesti yhteiskunnan ulkopuolella ja seinää vasten

arvoisa puhemies

ei ed

rajamäen ja poliisijärjestöjen liiton puheenjohtajan arvostelu kyllä ihan tuulesta temmattua ole

jos sitä yritetään paikata sekapartioilla niin kyllä sillä että sekoitetaan viranomaisten tehtäviä esimerkiksi rajan ja poliisin tehtäviä näistä partioista tulee kyllä helposti sekopartioita

mutta paljon parempaa joustoa olisi se että tehdään mahdolliseksi se että olisi joustavat eläkeratkaisut ja eläkeiät ja henkilöt pääsevät työuran aikana liikkumaan perheen työn koulutuksen välillä paljon joustavammin kuin nyt

työtöntä on jo rangaistu työttömyydellä ja jos nuori menettää näköalansa tulevaisuuteen talousvaikeuksien vuoksi voi siinä matkassa mennä koko loppuelämä

kannatan edustaja yrttiahon jättämää lausumaesitystä koska se on hyvin perusteltu se on johdonmukainen ja ennen kaikkea vasemmistolaisen linjan mukainen

se että se ei ole nytkään mahdollista on osaksi kiinni lainsäädännöstä mutta myöskin siitä että työhallinnolla on jo lähtökohtaisesti ensi vuodelle niin kuin tänäkin vuonna aivan liian vähän pelimerkkejä

pahimpana on valtion tuottavuusohjelma joka ei ole mitään muuta kuin leikkauslista mitään muuta asiallista perustetta sille ei ole kyetty näiden vuosien aikana esittämään

sen lisäksi kun ajatellaan mitkä ovat puolustusvoimien kehykset nato yhteensopivuuden vaaliminen kalliit kalustohankinnat ja nato yhteensopivuuden rakentaminen pitkällä aikavälillä vievät leijonanosan kehyksistä jolloinka muun muassa henkilöstön palkkaukseen ja muihin menoihin jää vähemmän

minä ihmettelen kyllä mikä oikeus kokoomuslaisilla ministereillä tai kokoomuslaisilla kansanedustajilla on vaatia vastauksia keneltäkään yhtään mihinkään

velkajärjestelyn piiriin joutuneen tai päässeen maksuohjelmassa on oltava joustavuutta

mitä pidempi on maksuohjelma sitä varmemmin eteen tulee uusia ennakoimattomia ongelmia

minä olen jo edellisessä välikysymyskeskustelussa ja tämän välikysymyskeskustelun aikana esittänyt omasta mielestäni hyvin selkeän ja perustellun kysymyksen

mikä on ministeri virkkusen kanta pakkoliitoksiin ja jos se on kielteinen niin kirjataanko rakennelakiin myöskin niin että tällaista pakkoa ei ole

vapaakuukausien lisääminen antaa mahdollisuuden reagoida uuteen tilanteeseen ja jos velallisella on aito halu hoitaa asiansa siihen pitää antaa aito mahdollisuus

arvoisa puhemies

tuo on aivan totta että olisi ollut hyvä että yhteistyöministeri koordinoivana ministerinä olisi ollut paikan päällä tai jos hänellä on pakottava este niin kuitenkin joku muu ministeri jonka toimialaan nämä kysymykset keskeisesti liittyvät esimerkiksi sosiaaliministeri tai työministeri

jos te ylenkatsotte minun kysymykseni niin onko teillä varaa katsoa ylen niitä kansalaisia jotka elävät pienissä ja keskisuurissa kunnissa ja jotka tähän asti ovat äänestäneet kokoomusta

arvoisa puhemies

ihmettelen kuinka paljon talous ja velkaneuvontaa koskevan lain muuttaminen tosiasiassa auttaa uusia avustettavia kohderyhmiä kun talous ja velkaneuvonnan resurssit ovat olleet niukat vuosien ajan ja suunta on ollut koko ajan huonompaan päin

tämä pohjoismainen sosiaalisopimus koskee tanskaa suomea islantia norjaa ja ruotsia

nämä ovat varsinkin nämä rajaesteet sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä tai työelämään liittyviä kysymyksiä ja sitä kautta vaikuttavat ihmisten arkielämään hyvinkin paljon

huomionarvoista on että nämähän ovat sellaisia maita jotka ovat yhteiskunnalliselta kehitystilaltaan demokratialtaan sellaisia että meillä on paljon näiden maiden välillä yhteistä hyvin tiivistä liikkumista ja myöskin työvoiman liikkumista yli rajojen

vielä kun tässä raportissa oli myöskin osiot venäjä yhteistyöhön niin ainakin minä ajattelen niin että mitä enemmän euroalue yskii sitä suurempi on syy katsoa itään suomessa ja pohjoismaissakin ja esimerkiksi norjalaiset ovat barentsin alueella tavattoman aktiivisia

näihin sopimuksiin ei kuitenkaan voida ottaa kuin osa asioista ja ongelmallisiksi nämä sopimukset tekee se että näillä yksittäisillä asioilla on kytkentää esimerkiksi verotulkintoihin verohallintojen erilaisiin tulkintoihin eri puolilla rajaa on kytkennät myöskin työmarkkinakysymyksiin ja kun kerran työyhteiskunnassa näissä maissa eletään niin myöskin etuudet liittyvät aika paljon siihen mitä työelämässä tapahtuu

nythän tämän vuoden puolella on asetettu venäläis suomalainen yhteistyöryhmä ensin selvittämään sallakantalahti raideyhteyttä mutta viime kokouksessa tuo selvitystyö oli muuttunut rakentamisselvitykseksi ja työryhmän puheenjohtaja oli vaihdettu mikä antaisi viitteitä siitä että tämän työryhmän valtuutus on vielä astetta kovempi

tässä kun korostetaan aseriisuntaan ja valvontaan liittyen sitä että kansalaisyhteiskunnalla kansalaisjärjestöillä on ollut vahva rooli asevalvonnassa ja asekaupan valvonnassa niin ihmettelen kyllä sitä että kun suomi on muistaakseni ainakin kolme eri sopimusta tehnyt liittyen asekauppaan ja sen salaamiseen ja sillä periaatteella että kun sopijaosapuoli leimaa asiakirjat salaiseksi niin se salainen velvoittaa myöskin suomessa jos tämmöiset sopimukset on tehty niin mitkä tosiasialliset edellytykset kansalaisjärjestöillä tai viranomaisilla tai tiedotusvälineillä on ylipäätään valvoa mitä tapahtuu asekaupassa

edustaja reijonen puhui täällä joku aika sitten tanskan mallista tanskan työllistämismallista mutta puhui samalla tapaa kuin moni muu keskustalainen tai oikean laidan kulkija tässä salissa

ennakoivalla työllä ja niiden riskiryhmien tunnistamisella ja auttamisella joilla on vaara joutua hallitsemattomaan tilanteeseen autettaisiin asiakkaita kaikkein tehokkaimmin ja säästettäisiin myös yhteiskunnan sekä valtion että kuntien resursseja

tanskan mallista unohdetaan usein se että siellä on kyllä työttömille tietyn vaiheen jälkeen kovat velvoitteet mutta on sitä ennen myöskin aitoja vaihtoehtoja mennä koulutuksiin mennä määräaikaiseen työhön ja työkokeiluun ja päästä sitä kautta takaisin työmarkkinoille

jos henkilö joka on työskennellyt työuransa aikana sekä suomessa että ruotsissa pääsee suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle niin hän ei kuitenkaan pääse ruotsissa

vaikka nämä esitellyt muutokset tuovat joidenkin asiakkaiden kohdalla huomattavia parannuksia nykyiseen tilanteeseen pitäisi suomessakin miettiä sellaista lainsäädäntöä joka mahdollistaisi henkilökohtaisen konkurssin tekemisen

suomessakin on panostettu länsi ja itä lapin raiderakentamiseen ja seinäjokioulu väli pitää saada kuntoon koska se on elämänlanka niin pohjoiseen kuin etelään

arvoisa puhemies

muistaen ministeri tuomiojan poliittisen taustan olen kyllä hämmästellyt hänen intoaan lähteä sinivalkoisin siivin islannin ilmatilaan

tanskan mallista jos sillä ajetaan lisäksi vielä työttömyysturvan keston rajoittamista ei ole kyllä suomen valtiontalouden pelastajaksi

ja jos tässä vielä venäjä tekee sen strategisen valinnan että tuo on se tulevaisuuden yhteys sallakantalahti on tulevaisuuden yhteys senkin takia että sen kustannukset ovat murto osa vaihtoehtoisista suunnitelmista niin silloin koko lapin strateginen asema liikennepoliittisesti voi muuttua hyvin oleellisella tavalla

tämä into on vähän samaa kuin ensimmäisen maailmansodan aikaisen hävittäjä ässän paroni manfred von richthofenin eli punaisen paronin taistelutahto

toiseksi

joukkotuhoaseista todetaan että ydinaseitten käytöllä olisi katastrofaaliset humanitaariset seuraukset ja niiden leviämistä on yritetty rajoittaa monin tavoin

mutta kun te varmaan tunnette näitä ilmataistelujen saloja paremmin kuin minä niin voisitteko kertoa kun kerran puolustellaan tätä ilmatankkaustavoitetta sillä että tämän ilmatankkaussertifikaatin pitää olla voimassa vaatiiko se juuri sen että tankataan islannin ilmatilassa

kyseessä on aktiivinen metsästäjä entinen aktiiviupseeri nykyinen kunnanjohtaja

arvoisa edustaja toivakka puhui siihen tyyliin että vanhemmat miespuoliset kansanedustajat vastustavat tätä esitystä mutta kyllä tämän esityksen vastustamiselle voi olla ihan rationaaliset perustelut ja voi olla jopa tasa arvoperustelut

en usko että edustaja reijonenkaan sitä haluaa kun kuntien talous on jo sellainen että paitsi että työttömyys on aina henkilökohtainen ongelma tragedia niin se vielä siirretään kuntien kannettavaksi

kenen ydinaseita ja mitä suomi tuommoisilla aseilla ylipäätään tekee tätä on kyselty moneen kertaan ja vastaukset ovat olleet laihanlaisia

kun hän haki en tiedä kuinka monta asetta oli ennestään pistoolille lupaa oli kauheat kuulustelut ja lupaprosessit mutta tällä kyseisellä henkilöllä oli samaan aikaan paitsi oikeus lisenssi kouluttaa myöskin ampua panssarintorjuntaohjuksilla

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa lähetekeskustelua varten ysitiellä on päivätty kahdeksasosia huimien ostoehdot että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa keskustelu

muistelen

arvoisa puhemies

kun lapissa rovajärven ampuma aluetta oltiin laittamassa maakuntakaavaan jo silloin lähemmäs kymmenkunta vuotta sitten siellä puolustusvoimilla oli hyvin laajat varaukset oman toimintansa suhteen ja kun perättiin sitä mitä varten puolustusvoimat haluaa näin suuret toimintavaltuuvaltuudet ja sanookin että uusia aseita varten toimintavaltuudet niin sanottiin että uusia ja järeämpiä aseita varten ja kun kysyttiin mitä ne uudet ja järeämmät aseet ovat niin vastausta ei tullut

nyt tässähän se taisi olla kykyä näkevät ed

minä en vain näe sitä yhteyttä

oma äitini oli lyhyen aikaa työelämässä nuorena tyttönä ennen kuin synnytti ensimmäisen lapsensa sitten niitä tuli kahdeksan lisää ja vasta sen jälkeen kun nuorimmainen lapsi oli jo reilusti kouluiässä pääsi takaisin työelämään ja eläkekertymä oli sitten sen mukaista

kataja varmasti on asiantuntija yritysasioissa veropolitiikassa talouskysymyksissä mutta se että hän nosti työurien pidentämisen tämän hallituksen esityksen pääperusteeksi on kyllä outoa

mutta sitten kun luin tähän hallituksen esitykseen liittyvät puolueitten lausunnot niin täytyy kyllä miettiä onko vasemmistoliitolla ja vihreällä liitolla ollut yhteinen ropellipäitten työryhmä miettimässä näitä lausuntoja niin kaukana arkielämästä esimerkiksi vasemmistoliiton linjaukset ovat